ruotsalaiset hylkäsivät aikoinaan eurojäsenyyden omalla kansanäänestyksellään

jälkiviisaus on viisauden halvin muoto mutta on silti todettava että nykyisenkaltaisen euron luominen ja suomelta siihen liittyminen oli virhe

eli miten huolehditaan siitä että näillä hakijoilla on ensinnäkin inhimilliset olosuhteet että siellä on riittävästi resursseja ja hakemukset saadaan käsiteltyä kohtuullisessa ajassa

euro ei ole suomen talouden ongelmia yksinään selittävä tekijä mutta se on osa ongelmien vyyhtiä

etenkin reunavaltiot mukaan lukien suomi häviävät niille liian vahvassa valuutassa kun taas saksa euroalueen ytimessä hyötyy sille aliarvostetusta valuutasta

eu maat ovat kiinni yhteisessä kurssissa joka ei useinkaan vastaa monien jäsenmaiden tilannetta

rahapolitiikka on poistettu talouden työkalupakista

se esimerkiksi helpottaa kauppaa ja matkailua

euron oli tarkoitus lujittaa unionia mutta kriisin alettua se on aiheuttanut lähinnä riitaa ja jakanut eu maita euromaihin ja ei euromaihin velallisiin ja velkojiin

esitys arvopaperien hallintarekisteröinnin mahdollistamiseksi suomalaisille sijoittajille kaatui viime vuonna kovalla rytinällä ja hyvä niin sillä asiantuntijoiden kuten verottajan syyttäjän tullin ja poliisin mukaan hallintarekisteröinnin avaaminen helpottaisi veronkiertoa ja omistusten piilottamista ja vähentäisi yhteiskunnan avoimuutta

koska yhteisen rahan vastinparina ei ole yhteistä talouspolitiikkaa on euron ympärille rakennettu sääntöviidakko

kustannustehokkuutta tässä sote uudistuksessa piti tulla näistä integraatiotavoitteista parempaa palvelua kansalaisille piti tulla näiden integraation tavoitteiden toteutumisesta

nyt tämä integraatio uhkaa jäädä toteutumatta kun palvelujärjestelmä pirstoutuu lukemattomiin yhtiöihin ja yksityisiin palvelutuottajiin

kun jokainen maa toisensa jälkeen pyrkii parantamaan hintakilpailukykyään leikkaamalla palkkoja ja julkista kulutusta ja sitä kautta myös tuontia ne samalla leikkaavat muiden maiden vientimahdollisuuksia sillä suuri osa euromaiden viennistä suuntautuu unionin alueelle

hallintarekisteröinnin salliminen tarkoittaisi sitä että arvopaperien todellisten edunsaajien sijaan omistajaksi kirjataan vain arvopaperin säilyttäjä yleensä pankki ja tämä helpottaa omistusten piilottamista ja veronkiertoa

ja miten käy kustannusten jos sote keskus voi lähettää asiakkaita eteenpäin ilman että sen pitää osallistua kustannusten maksuun kun tämä erikois ja perusterveydenhuollon palveluintegraatio mitä on tavoiteltu ei toteudu

käsittelyssä oleva arvopaperien säilyttämistä koskeva lakiesitys ei sinällään esitä hallintarekisteröinnin sallimista suomessa mutta se jättää oven auki omistusten julkisuuden hävittämiselle ja helpottaa omistusten piilottamista ja veronkiertoa ulkomailla

nykyisten hatusta vedettyjen talouskurisääntöjen mielekkyys on kyseenalaistettava ja ryhdyttävä määrittelemään niitä uudelleen eu tasolla talous ja työllisyyspolitiikan liikkumavaran lisäämiseksi

suomi neuvotteli itselleen eun arvopaperiasetukseen poikkeussäännön jolla mahdollistetaan suoran omistuksen vaatiminen suomalaisilta sijoittajilta myös tulevaisuudessa

talouskurista on tullut este työttömyyden vähentämiselle ja sitä kautta se toimii tavoitteitaan vastaan pahentaessaan työttömyyttä ja julkistalouden ongelmia

nyt vaikuttaa kuitenkin siltä että tällä esityksellä halutaan vesittää suomen neuvotteleman asetuksen poikkeussäännös jolla hallintarekisteröinnin kielto pidetään edelleen voimassa suomalaisille suomessa ja muissa eu maissa

euroopan keskuspankin tärkeimmäksi tehtäväksi olisi nostettava työttömyyden vähentäminen ja jäsenmaille olisi annettava mahdollisuus lainata rajoitetusti suoraan keskuspankista niiden omistusosuuden suhteessa

jos poikkeussäännöt vesitetään on todennäköistä että varsinaisen hallintarekisteröinnin sallimista ryhdytään ajamaan myös suomessa lähiaikoina

nykyiset talouskurisäännöt ohjaavat euromaita irvokkaasti kreikan hallitusten ennen kriisiä harrastamaan luovaan kirjanpitoon jota tässäkin salissa on aivan aiheellisesti kritisoitu

arvoisa puhemies

eihän tätä voi kuin ihmetellä että keskustan edustajat täällä kynsin ja hampain puolustavat tätä lakiesitystä vaikka julkisuudessa olleiden tietojen mukaan te itse vielä toitte viime hetkellä maa ja metsätalousvaliokuntaan merkittäviä muutosesityksiä mikä kyllä kertoo siitä että ei tässä kovin suurta sitoutumista hallituspuolueiden sisälläkään tähän lakiesitykseen ole

lakiesitys mahdollistaa suomalaisille omistamisen epäsuorasti hallitun arvo osuustilin kautta ulkomaisissa arvopaperikeskuksissa eli suomalaisilta ei enää jatkossa edellytettäisi arvopaperien suoraa omistamista jos omistukset ovat ulkomaisessa arvopaperikeskuksessa

sote ja maakuntauudistus on mielestäni yksi aivan keskeisimmistä ja tärkeimmistä uudistuksista suomessa ja se täytyy saada maaliin se täytyy saada tehtyä

nykyinen hallitus on valitettavasti ottanut mallia tästä luovasta kirjanpidosta ja suunnittelee mittavan julkisen omaisuuden siirtämistä yhtiöihin perustellen sitä ainakin osittain myös talouskurikriteereillä

lakiesityksessä velvoitetaan kyllä suomalaiset yhtiöt varmistamaan sopimuksilla että ne saavat ulkomaalaiselta arvopaperikeskukselta tiedot osakasluetteloa varten

nämä perusasiat sote uudistuksesta olisi tullut linjata jo hallitusohjelman yhteydessä koska nyt näyttää siltä että suuria erimielisyyksiä näistä ihan perusasioista on hallituksen sisällä

lisäksi talousvaliokunta antoi melko kriittisen lausunnon ja viime kaudella keskusta vastusti esitettyä yhtiöittämistä erittäin paljon

rahapoliittinen elvytys on toki laskenut korkoja mutta se ei kuitenkaan ole valitettavasti juuri säteillyt reaalitalouteen ja työllisyyteen

on muistettava että tärkeintä tässä on turvata ihmisille palveluiden saaminen lääkäriin pääsy mutta nyt kun joudutaan kiistelemään edelleen näistä perusasioista ihminen ja ihmisen palvelut tuntuvat unohtuvan

kyllä kun tässä erittäin voimakasta kritiikkiä on pitkin matkaa myös hallituspuolueista tullut mutta nyt täällä sitten esitystä kovasti puolustetaan niin onhan tämä ihmeellistä

hallituksen esitys heikentäisi yleisöjulkisuutta sillä se helpottaisi omistusten siirtämistä ulkomaille suomalaisen poliisin syyttäjän veroviranomaisten sekä median ulottumattomiin

myös hallituspuolueiden parista on muutenkin tullut kritiikkiä esimerkiksi kokoomuslainen europarlamentaarikko entinen ympäristöministeri sirpa pietikäinen on esittänyt huolensa tästä lakiesityksestä

nyt alueilla odotetaan päätöksiä että päästään eteenpäin

euro on sitonut siinä olevien maiden kohtaloita yhteen ja aloitteen aikana on mietittävä onko mielekästä järjestää eurokansanäänestystä vain suomessa tai onko yhden maan euroero edes realistisesti ajateltuna mahdollinen

kun hallintarekisteröinnistä tehdään nykyistä helpompaa ja siten kiinnijäämisriskikin pienenee yksityishenkilöiden hallintarekisteröinti todennäköisesti lisääntyisi nopeasti ja siten kerättävät pääomaverotulot voisivat jo muutamassakin vuodessa alentua

se kertoo jo jotain tästä prosessista

suomen hallituksen tulisi europöydissä ajaa sitä että emuun luotaisiin mekanismi jolla jäsenmailla olisi aito mahdollisuus erota rahaliitosta

tätä kiirettä on perusteltu huhtikuussa umpeutuvalla hankintadirektiivin takarajalla

eu lainsäädännön mukaan yhtiöillä on oikeus valita missä ne laskevat arvopaperinsa liikkeelle eikä suomi tosiaankaan voi määrätä siitä miten ulkomaalaiset arvopaperikeskukset toimivat

kiire on kuitenkin keinotekoinen sillä vaikka metsähallituksen metsätalousliiketoiminta yhtiöitettäisiin ei hankintadirektiivin mukaista käyttöoikeussopimusta tarvita

unionilla on myös oltava suunnitelma koko euron hallitulle purkamiselle sillä jos euroa ei saada korjattua niin silloin sen hallittu purkaminen lienee ainoa viisas ratkaisu

sen sijaan suomi voisi kyllä halutessaan säätää lakeja joilla velvoitetaan suomalaisia yhtiöitä tai sijoittajia noudattamaan tiettyjä sääntöjä jos näin haluttaisiin tehdä

vaikka yhtiö perustetaan niin metsätalousyhtiön käyttöoikeudesta valtion maihin voi käyttöoikeussopimuksen sijaan säätää lailla ja asetuksilla

suomen lainsäädäntöä on tarpeen yhteensovittaa eu sääntelyn kanssa ja tämä yhteensovittaminen on valitettavasti näiden hallintarekisteröintikierteiden takia viivästynyt mutta toivottavasti tarpeellinen uudistamistyö saadaan nyt tehtyä

mutta haluaisin ministeriltä selkeän vastauksen kysymykseen miksi saamelaispykäliä ei ole mukana lakiesityksessä ja selkeän vastauksen myös siihen miksi tämä kiistanalainen kolmas tase nyt oikeasti perustetaan

tämä voitaisiin tehdä esimerkiksi siten että edellytetään että suomalaiset yhtiöt voivat valita liikkeellelaskupaikaksi vain markkinan jolla sijoittajat voivat avata tilit omiin nimiinsä sekä vaaditaan yhtiöiltä omistajien tuntemusta

arvoisa puhemies

piilotetut omistukset lisäävät myös markkinahäiriön ja kriisien riskiä samalla kun ne vähentävät valtioiden veropohjaa ja mahdollistavat rikollisuutta

arvoisa puhemies

elinvoimainen maatalous on elinvoimaisen ja työllistävän elintarviketeollisuuden edellytys

suomalaiset pellot navetat ja sikalat työllistävät viljelijöiden lisäksi koko elintarviketeollisuuden ketjun teurastamoilta ja myllyiltä aina kaupan kassalle ja ravintolaan saakka

ilman maataloutta olemme mahdollisen kriisin tullen pulassa sillä männynkävyillä ei vatsaa täytetä

arvoisa puhemies

toivottavasti hallituksessa löydetään aikaa tutustua esityksiimme

maatalouden kehitysnäkymissä tarvitaan sekä toimenpiteitä akuutin kannattavuuskriisin ratkaisemiseksi että pidemmän aikavälin kehityksen hahmottamiseksi

pelkillä lisätuilla ei maatalouden kriisiä ratkaista mutta tilat tarvitsevat nyt tukea akuutista kriisistä selviytymiseksi

varsinaista pysyvää maataloustukea me vasemmistossa emme halua lisätä mutta esimerkiksi uudenlainen sopeutumislaina sekä olemassa olevien lainojen maksulykkäykset voisivat auttaa tiloja vaikean ajan yli

arvoisa puhemies

ministeriön esittämä kriisipaketti on nyt hyväksyttävä mutta valitettavasti keskustavetoinen hallitus ei hyväksynyt ministeriön esittämää väliaikaista maatalouden kriisipakettia kevään lisätalousarvioonsa

asuminen on nyt aivan liian kallista monille ja se ajaa ihmisiä köyhyyteen ja vuokrien korkea taso ja asuntojen puute rajoittavat myös talouden toimintakykyä erityisesti pääkaupunkiseudulla

tilannetta voi vain ihmetellä

hallitus on unohtanut köyhät se ei ole mikään uutinen mutta keskustavetoisen hallituksen maanviljelijöiden unohtamista voi pitää jo historiallisena

varsinaisena ongelmana näen tämän lausuntokierroksella olevan asetusluonnoksen tampereen ja helsingin seutujen valtion tukemiin asuntoihin tulevista tulorajoista

edes maanviljelijöitä rasittavalle massiiviselle byrokratialle ei paljosta puheesta huolimatta ole tehty juuri mitään ja maatiloja kuilun reunalle ajanut tukimaksatusten viivästyminen on käsittämätöntä

kuten tuossa jo aikaisemmin sanoin pelkona on se että asunnot talot ja asuinalueet eriytyvät toisistaan sosioekonomisesti

erityisesti on tärkeää miettiä tätä asuinalueiden segregaatiota nyt kun maahanmuuttajien määrä suomessa kasvaa ja todennäköisesti suurin osa uusista maahanmuuttajista muuttaa näille kasvaville kaupunkiseuduille

tulevaan hankintalakiin on todennäköisesti tulossa mahdollisuus suosia lähiruokaa päiväkodeissa kouluissa ja työpaikoilla ja sitä mahdollisuutta pitää hyödyntää

on tärkeää asuntopolitiikalla varmistaa se ettei meillä tule tällä tavalla etnisesti tai sosioekonomisesti eriytyneitä asuinalueita että rikkaat asuvat toisilla alueilla ja köyhät toisilla alueilla maahanmuuttajat toisilla alueilla ja kantasuomalaiset toisilla alueilla

osta kotimaista suosi suomalaista ruokaa

elintarvikkeiden pakkausmerkintävaatimuksia pitää tarkentaa siten että valmisruuissa lukisi valmistusmaan lisäksi myös pääraaka aineiden alkuperämaa sillä eihän kaupassa voi osata ostaa kotimaista tuotetta jos sitä ei tunnista

suomi on iso maa ja me olemme täällä nyt pääasiassa puhuneet näiden kasvukeskusten asuntopolitiikasta ja sen haasteista ja siellähän tietysti ne suurimmat haasteet ovatkin koska asuntopula ja ihmismassat ovat siellä mutta meidän pitäisi oikeastaan päästä siihen ajatteluun että suomessa vähän eri alueilla on vähän erilaista asuntopolitiikkaa tai ainakin pitäisi olla koska haasteet tuolla syrjäseuduilla ovat aivan erilaisia kuin ne ovat täällä kasvukeskuksissa

arvoisa puhemies

suomen pitää pyrkiä vahvistamaan korkeatasoisia ympäristö ja eläinsuojelunormeja eu tasolla sillä pelikentän on oltava tasainen jotta muut eu maat eivät saa kilpailuetua suomalaisiin nähden heikommilla ympäristö ja eläinsuojelunormeilla

kehittyvien maiden talouksien vahvistaminen on avain kestävään kehitykseen ja erityisesti vihreän teknologian ja ympäristösektorin puolella yritysten rooli on merkittävä mutta kaikkea yritykset eivät voi tehdä eikä sitä kehityspolitiikkaa niiden varaan voi laskea

siellä ongelmana on se että on liikaakin asuntoja asuntojen arvot laskevat on tyhjillään olevia ara tuettuja vuokra asuntoja jotka rasittavat kunnallisten yhtiöiden taseita

suomi voi pärjätä kansainvälisessä kilpailussa vain laadulla

arvoisa puhemies

on tärkeä asia huomata se että me emme voi tehdä yhtä asuntopolitiikkaa koko maan tarpeisiin vaan pitää ottaa huomioon tämä erilaisuus

ruoka aiheuttaa viidenneksen suomalaisten ilmastopäästöistä ja maatilojen ratkaisuilla voimme vaikuttaa merkittävästi hiilijalanjälkeen ja vesistökuormitukseen

minkälaisia ajatuksia ja suunnitelmia on onko ollut keskusteluita siitä miten voitaisiin näiden taantuvien tai ehkä se on väärä sana eli sellaisten paikkakuntien missä on tyhjillään olevia ara vuokra asuntoja haasteisiin vastata

haluaisin myös uudistaa tuon edustaja toivolan tekemän kysymyksen eli mitä mieltä ministeri on kptn suosittelemasta kehitysyhteistyölaista

ilmastonmuutokseen sopeutuminen vaatii toimia meiltä jokaiselta myös maatalousyrittäjiltä ja maatiloja on tuettava näissä muutoksissa muun muassa kiertotalousratkaisujen ja pienenergiatuotannon osalta

arvoisa puhemies

tämä edustaja tuppuraisen lakialoite on tervetullut sillä eriarvoisuus omakoti kerros ja rivitaloasujien välillä on valitettavasti tosiasia liittyen tähän kotitalousvähennykseen ja sen käytön ehtoihin

siellä olisi tarve purkaa näitä vajaakäytöllä olevia tai huonokuntoisia taloyhtiöitä mutta usein purkamisen esteenä saattaa olla se että siellä on lainaa takana tai että kustannukset purkamisesta tulevat niin suuriksi että yhtiö ei sitä kestä

arvoisa puhemies

siksi kannatan edustaja östmanin tekemää epäluottamuslausetta

tietysti tiukassa taloustilanteessa pitää olla tarkkana sen suhteen millä tavalla ja kuinka paljon tällaisia verovähennyksiä jotka kuitenkin suuntautuvat sinne yhteiskunnan keskiluokkaan ja varakkaampaan väestöön sinne laitetaan

ja sitten toisaalta nämä vajaakäytöllä olevat rakennukset rasittavat näiden yhtiöiden taseita ja sitä kautta sitten myös näiden asukkaiden vuokria

mutta toisaalta jos voidaan tietää että tällä saataisiin liikkeelle tarpeellisia remontteja ja sitä kautta luotua uutta työtä ja kasvua ja saataisiin tehtyä nämä tarpeelliset remontit niin sillä olisi sitten toisaalta positiivisia talousvaikutuksia

mutta tärkeää tässä asuntopolitiikassa on kaiken kaikkiaan katsoa tämä koko asuntopolitiikan ketju jotta saataisiin se tavoite täyttymään

tämä on yksi asia mikä usein unohdetaan tässä keskustelussa

tämä on sellainen asia joka vaikuttaa sekä kaavoitukseen että maan hintaan ja sitä kautta tämä vaikuttaa sitten asuntojen hintaan ja tämä vaikuttaa sitten siihen onko ihmisille asuntoja ja minkä hintaisia

erityisesti kaikista tarpeellisimmat remontit ovat ne perusparannukset joihin ei kotitalousvähennystä saa ja se voi valitettavasti aiheuttaa sen että näitä remontteja tarpeettomasti lykätään ja sitä kautta meidän kansallisvarallisuus menee vielä huonompaan kuntoon

minä toivoisin että näillä mal sopimuksilla pystyttäisiin kuntia ohjaamaan tällaiseen aktiiviseen ja yleistä etua ajavaan maapolitiikkaan sellaiseen maapolitiikkaan jossa tavoitteena on riittävä ja kohtuuhintainen tonttituotanto eikä maanomistajille voittojen tavoittelu

tein itse viime vuonna hieman vastaavan lakialoitteen siitä että kotitalousvähennys laajennettaisiin koskemaan kerros ja rivitaloyhtiöiden energiatehokkuusremontteja

sillä voitaisiin sitten tätä taloyhtiöissä olevaa suurta energiatehokkuuspotentiaalia saada käyttöön ja voitaisiin tällaisten hajautettujen energiatehokkuus ja energiantuotantoratkaisujen rakentamista rivi ja kerrostaloyhtiöihin tukea

eli kunnan pitää ottaa maapolitiikka erittäin voimakkaaseen ohjaukseen ja hankkia maata itselleen ja kaavoittaa omalle maalle

sen ymmärtäminen että liikennepolitiikka on asuntopolitiikkaa on aivan äärimmäisen tärkeää ja nämä kasvukeskusten väylähankkeet ratahankkeet ratikkahankkeet ja muut pitää katsoa siinä mielessä että ne generoivat asuntotuotantoa

eli niihin laitetut eurot eivät ole ainoastaan liikennepoliittisia euroja vaan ne generoivat meille uusia asuntoja ja sitä kautta helpottavat tätä asuntopulaa ja voivat myös laskea asumisen hintaa

ja se se että meillä koska nämä ovat aidosti yleishyödyllisiä eivät tavoittele voittoa nämä ovat yksi tärkeä toimija ja toivoisin että näillä olisi isompaakin roolia tässä meidän asuntopolitiikassamme

ja näillä investointiavustuksilla ja korjausavustuksilla on oma tärkeä roolinsa ja toivon että ne ovat jatkossakin valtion asuntopolitiikan työkaluina

minä toivon että me pääsisimme tässä valtakunnassa sellaiseen pitkäjänteiseen yli hallituskausien kestävään asuntopolitiikkaan jossa olisi selvänä maalina se kohtuuhintainen asuminen kaikille

suhteellisesti pienillä valtion panoksilla investointiavustuksiin tai väylähankkeisiin voidaan saada liikkeelle paljon hankkeita ja luotua uusia asuntoja mutta myös työtä sitten rakennusaikana

tiedän syvällä sisimmässäni että kannatan tätä valiokunnan laatimaa mietintöä

tämä on erittäin hyvin laadittu mietintö jossa on tasapainoisesti pohdittu asiaa eri kanteilta ja siihen on kyllä hyvä yhtyä